vai meinaatteko että pannaan mummot ja papat keräämään käpyjä sankkoihin ja niitä heittelemällä lähdetään vihollista vastaan

julkisen liikenteen tukeen olisi voitu tehdä ensi vuoden budjetissa peräti neljänneksen korotus asia joka on erityisen tärkeä maaseudulla asuville

en voi myöskään millään hyväksyä hallituksen uutta päätöstä että ainoastaan uudenmaan prikaatin asema käsitellään uudelleen utvassa

perussuomalaiset kannattavat suomen osallistumista ykn siviilioperaatioihin mutta emme kannata kallista atalanta operaatiota ja miinalaiva pohjanmaan lähettämistä somalian rannikolle rosvo ja poliisileikkeihin

valtioneuvoston selonteossa sotilasosastojen asettamisesta korkeaan valmiuteen pistää silmään se että suomi on ainut maa liki kymmenestä eun taisteluosastoon osallistuvasta maasta jolla on peräti kaksi osastoa valmiudessa samaan aikaan

valtiomme joutuu ottamaan tällä hetkellä velkaa miljarditolkulla

kysymys kuuluu haluammeko käyttää osan siitä kalliiseen sotilasleikkiin toisella puolella maailmaa vai omien kansalaistemme hyväksi

lopuksi

perussuomalaiset valitsevat kotimaan ja kotimaan kansalaiset

se onko tällaisessa tavoitteessa yhtään mitään järkeä eurooppalaisten sekä satojentuhansien suomalaisten omien talousongelmien keskellä jää jokaisen itsensä arvioitavaksi

perussuomalaisten mielestä ei ole eikä varsinkaan tilanteessa jossa tositoimiin jouduttaessa kyseisiä operaatiorahoja ei ole olemassakaan

rouva ministeri miten ihmeessä ylinopeussakko voi olla yhteydessä aseen hallussapitolupiin

perussuomalaisten mielestä suomen vahvuus ja tulevaisuus on siviilikriisinhallinnassa ja ykn mallin mukaan toimivissa rauhanturvajoukoissa ei hampaisiin asti aseistetuissa kaukaisia nukkehallituksia suojelevissa sotilasoperaatioissa

on syytä muistuttaa arvoisia edustajia ja suomen kansaa siitä että aina kun suomalaiset osallistuvat sotilaallisesti johonkin operaatioon se on sodanjulistus jollekin toiselle osapuolelle

sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävänä voi paperilla olla toimiminen kahden osapuolen välissä rauhaa valvovana puolueettomana osapuolena

käytännössä kyse on kuitenkin poliittisesta päätöksestä jossa vaikuttavat euroopan unionin omat tavoitteet niin taloudellisessa sotilaallisessa kuin geopoliittisessakin mielessä

samassa yhteydessä on ihmetelty miksi syytettyä ei lähetetty kotimaahansa ruandaan oikeudenkäyntiin vaikka ruandassa on toimiva oikeusjärjestelmä

arvoisa puhemies

tupakkalaki toteaa tupakanpoltosta että tupakointi on kielletty perusopetusta ammatillista koulutusta ja lukio opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilaitosasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoilualueilla

ruotsin maatalousvirasto on äskettäin määrännyt tuhottavaksi geenimuunnellun tärkkelysperunalajikkeen siemenperunasadon kun havaittiin että sen joukkoon oli sekoittunut toista hyväksymätöntä geenimuunneltua perunalajiketta

ensin poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea päättää että eun tulee toimia ja valitaan lähtijäjaosto

järjestääkö suomi jatkossakin kaikki oikeudenkäynnit vai onko tämän syytteessä olevan ruandalaisen miehen oikeuskäsittely yksittäistapaus

sen jälkeen euroopan neuvosto päättää osaltaan operaatiosta sekä kriisinhallinnan konseptista mitä se sitten ikinä tarkoittaneekaan

perussuomalaisten mielestä kehitysavun tarkoitus on auttaa köyhyydessä eläviä nälkäisiä lapsia ja naisia uuden paremman elämän alkuun

eräästä metsäalan oppilaitoksesta otettiin yhteyttä ja tiedusteltiin kattaako termi käytössä olevilla ulkoilualueilla myös opetuskäyttöön tarkoitetut metsäalueet jotka sijaitsevat kymmenien kilometrien päässä

ei ole varmaa etteikö suomeen muuttaneiden joukosta löytyisi lisää yksittäisiä henkilöitä joita kaivattaisiin entisissä kotimaissaan oikeuden eteen epäiltynä hirmuteoista

koska suomessakin koeviljellään tätä samaista ruotsissa tuhottavaksi määrättyä geenimuunneltua amflora perunalajiketta niin onko meillä jo selvitetty koeluontoisesti viljellyn samanmoisen perunalajikkeen alkuperää

valvira ilmoitti tiedusteluuni että asia on juuri näin

usealla televisiokanavalla esitetään videota jossa ministerit esittävät puheen yhden näkökulman puolesta

vaan mahtaako eu sitten kuitenkaan käyttää kalliita sotilasosastojaan kun tosipaikka tulee eteen

miten varmistatte että kyseisiä geenikokeita ei enää tehdä suomessa ja että geenikokeiden päätäntävalta on ministeriöllänne eikä geenitekniikan lautakunnalla

miten aiotte jatkossa varmistaa valvonnan toimivuuden jotta tämän kaltaisia törkeitä väärinkäytöksiä ei pääse syntymään

on huomionarvoista että parhaillaan edellä mainitun televisiokampanjan kanssa on käynnissä seurakuntavaalit

kysyisin opetusministeri virkkuselta

pidättekö te tätä tupakkalain käytännön tulkintaa asianmukaisena vai olisiko tämän lain tulkinnassa tältä osin tilaa sille kuuluisalle mualaisjärjen käytölle

videokampanjan ajoitus on erikoinen ja tästä herääkin kysymys videon valtakunnallisen levityksen perimmäisistä motiiveista varsinkin kun videolla esiintyy istuvan hallituksen ministereitä mielipiteitään esittämässä

todennäköisempää nimittäin on että eun tiikeri paljastuukin koiranpennuksi heti kun kiina venäjä tai yhdysvallat pyytää euta joukkoineen pysyttelemään poissa heidän takapihaltaan

kysynkin suoraan ministeri wallinilta ja myös videolla esiintyvä ministeri brax voi vastata

tätä minä en voi ymmärtää

onko teidän tarkoituksenanne vaikuttaa seurakuntavaalien tulokseen ja kirkolliskokouksen päätöksiin tällä videolla

kysyisin myös onko ministereillä tietoa kuka rahoittaa tämän televisiokampanjan

sotilasosaston pitäminen valmiudessa ei myöskään vastaa meidän tavoitteita maamme rajallisten taloudellisten resurssien kohdentamisesta

useat metsäalan opiskelijat ovat täysi ikäisiä ja lähtevät jopa viikoksi oppilaitoksen metsiin käytännön harjoituksiin

sotilaallisen kriisinhallinnan menot ovat suoraan pois esimerkiksi maamme omasta puolustuksesta

siinä on kuulkaa ministeri virkkunen tiedossa sitä teidän ajamaanne tuntijakouudistukseen haluttua draamaa kun raavaat miehet ja naiset tupakantuskissaan taivaltavat metsissä päiväkausia ministeri virkkusta ja ministeri risikkoa kuorossa kiitellen

metsähaketta korvataan nyt kivihiilellä ja turpeella otsikoi eräs sanomalehti alkuviikolla

huimia katteita pakkomyyntiä ja koulujen henkilökunnalle lahjuksiksi tulkittavia kylkiäisiä

onko tämä teidän mielestänne sitä draamaopetusta sellaisena kuin sen on tarkoitus tuntijakouudistuksen myötä olla

kysynkin ministeri anttilalta

onko teidän perheellänne omistuksia geenimuuntobisneksessä mukana olevissa yrityksissä ja jos on miten olette huolehtinut päätöksentekoon osallistuessanne mahdollisesta jääviydestänne näiden yhtiöiden toimintaan ja osakekursseihin suoraan tai välillisesti vaikuttavissa päätöksissänne

uusi tukijärjestelmä toivotaan saadun hyväksytyksi komissiossa helmikuun puolivälissä jonka jälkeen tarvitaan enää asetus ja siihenkin menee oma aikansa

olisiko suomen syytä välttää kehitysavun välittämistä sellaisiin maihin joissa annetun rahan käyttöä ei pystytä kunnolla valvomaan

tilanne on päässyt suorastaan villiksi eikä asiaan ole kukaan halunnut puuttua vaikka vapaa kilpailu ei alalla tämän takia toimi

arvoisa puhemies

kysyisinkin ministeri virkkuselta

miksi ette ole puuttunut tähän tilanteeseen

kuinkas tässä nyt näin kävikään

ulkoasiainvaliokunnan mietintö euroopan turvallisuusrakenteista kertoo mielenkiintoisella tavalla siitä kehityskulusta jonka osana suomi on

kylmän sodan aikaiset rintamalinjat ovat murtuneet siten että enää maiden asemaa maailmanpolitiikan kartalla ei määritä sen talousjärjestelmä tai demokratian tila vaan sijainti maapallolla

metsähakkeen käyttö on lähes koko maassa tullut kannattamattomaksi tukijärjestelmän käyttöönoton viivästymisen takia

suomen maantieteellinen asema euroopan pohjoisilla alueilla venäjän rajanaapurina vahvistaa taloudellista ja poliittista asemaamme paikallisesti

tämän takia ovat monet koneyrittäjät suuressa pulassa

varsinkin kun kilpailu luonnonvaroista pohjoisessa kiihtyy on suomen syytä olla siinä kilvassa mukana vaikkapa logistiikan tarjoajana

tämä puolestaan johtaa hakkeesta toimeentulonsa saavat koneyrittäjät nokikkain kalliiden kalustolainojen eräpäivien kanssa

kysyn ministeri pekkariselta

millä keinoilla aiotte turvata yrittäjien toimeentulon jotta emme menetä yhtäkään yrittäjää eun byrokratian hitaisiin rattaisiin

moni työtön joutuukin miettimään ottaako neljästä lapsestaan kuvat ja maksaa niistä toistasataa euroa vai ostaako rahoilla sittenkin ruokaa ja ehjiä vaatteita

meillä ei ole paljoa sananvaltaa siihen millaista yhteistyötä ja kenen kanssa euroopan unioni lähtee tekemään päätöksethän tehdään määräenemmistöllä

ministeri virkkunen olisiko syytä tehdä koulukuvauksista jokaisen oppilaan perusoikeus

jos molemmat puolisot joutuvat hankkimaan proteesit puhutaan kaksinkertaisista kuluista

vastaukseksi ei nyt riitä äsken esittämänne kuvauksen vapaaehtoisuus sillä tiedätte varmasti itsekin kuinka tärkeä koulukuva lapselle on

hammasproteesit jäävätkin usein niiden kalleuden vuoksi hankkimatta

euroopan harjoittama avoimien ovien politiikka ja kyvyttömyys kotouttaa ihmisiä eurooppalaisiin kulttuuriarvoihin ja yhteiskunnassa vallitseviin normeihin johtaa helposti tilanteeseen jossa ääriliikkeiden on helppo värvätä riveihinsä ihmisiä jotka ovat saaneet eurooppalaisen maan kansalaisuuden

julkisuudessa olleiden tietojen mukaan keskustalaiset ministerit pekkarinen lehtomäki sekä anttila ovat keskenään päättäneet sosialisoida turvesoita kahden kolmen miljoonan hehtaarin alalta joka vastaa etelä suomen kokoista aluetta tarkoituksena rajata nämä suot pois turvetuotannosta

jätevesiasetus otettiin uuteen käsittelyyn pitkän jahkailun jälkeen ja kiitos siitä hallitukselle

mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy saattaakseen hammasproteesit kelakorvattavuuden piiriin kaikkien eläkeläisten kohdalla

arvoisa rouva puhemies

mutta tästä maasta löytyy paljon kiukkuisia ihmisiä jotka ovat jo hankkineet kalliit puhdistuslaitteet jotka jäävät tarpeettomiksi niiden kelvottomuuden vuoksi

lienee vain ajan kysymys koska suomen kansalaisuuden saanut ääriliikkeen edustaja vaarantaa kansallista turvallisuuttamme

invalidivähennysoikeus verotuksessa löytyy myös tuhansilta eläkeläisiltä mutta koska he eivät yleensä saa eläkkeensä lisäksi ansiotuloja eivät he myöskään hyödy mahdollisesta invalidivähennysoikeudestaan

kysyisin ministeri lehtomäeltä

aikooko ympäristöministeriö hyvittää kalliilla rahalla hankitut puhdistuslaitteistot niille ihmisille jotka ovat sellaisen turhaan itselleen hankkineet

perussuomalaisten mielestä suomen on syytä valita linja jossa pyrimme olemaan mukana kansainvälisissä järjestöissä siten että vahvistamme samalla omavaraisuuttamme energiantuotannossa ja huoltovarmuudessa

mitä aiotte tehdä että invalidivähennysoikeus ulotettaisiin koskemaan myös pelkkää eläkettä saavia

miksi haluatte tuhota yhden tärkeimmistä maaseudun elinkeinosta ja estää uusien turvetuotantotyöpaikkojen synnyn tämän pakkosuojelun myötä

mitä suurempi osa yhteiskunnan toiminnoista on sähköisen tiedonvälityksen varassa sitä suuremmaksi kasvaa hämmennys ja lamaannus tietoverkkojen toimimattomuuden hetkellä

valitettavasti palataan tähän aiheeseen muilla keinoin tämä kyselytunti on vähän

on hullun hommaa tuudittautua siihen ajatukseen että suomi olisi jotenkin immuuni globaaleille kriiseille kuten tässä salissa on joskus annettu ymmärtää talouskriisien osalta

jos turvetta käyttää järkevästi esimerkiksi yhdessä hakkeen kanssa siitä ei synny niin paljon päästöjä kuin vihreiden ja kokoomusedustaja asko seljavaaran kannattamasta kivihiilestä

ministeri pekkarinen uskalletaanko lähitulevaisuudessa avata uusia turvesoita ja rakentaa turvetta osittainkin käyttäviä lämpölaitoksia ettei ole pelättävissä että niin sanotut viherpiiperöt saavat aikaiseksi painostaa lain jossa kielletään kokonaan turpeen nosto ja käyttö

uskomme että venäjä tulee tulevaisuudessa jalostamaan entistä laajemmassa mitassa itse raaka aineensa valmiiksi tuotteiksi sen sijaan että se myisi niitä sellaisenaan

en saanut vastausta kysymykseeni joten seuraavaa

keskustalaiset ovat suurella äänellä julistaneet toreilla ja turuilla olevansa elävän maaseudun puolestapuhujia mutta nyt tehty linjaus soiden ottamisesta tulevaisuuden turvetuotannosta pois

parhaillaan käynnissä oleva globaali rahoituskriisi osoittaa että eu on kykenemätön toimimaan yhteisesti sovituilla pelisäännöillä

herra ministeri pekkarinen tämä on suora hyökkäys maaseudun asukkaita kohtaan jo sen työttömyyttä lisäävän luonteensa vuoksi

euro tulee ajan mittaan kaatumaan omaan mahdottomuuteensa ja tämän vuoksi suomen on huolehdittava siitä että kansakuntamme käsissä olevat turvallisuuspoliittiset perusrakenteet sekä huoltovarmuuden ja energiaomavaraisuuden kaltaiset asiat ovat kunnossa

kuinka te keskustalaisena ministerinä voitte edes uneksia tällaisesta maaseudun asukkaiden maaomaisuuden pakkososialisoinnista

herra puhemies

tynkkynen minua ihmetyttää suuresti jos vihreät hyväksyisivät tämän lakiesityksen seurauksena tapahtuvan yksityisautoilun lisääntymisen ja työntekijöiden entistä epäsäännöllisemmät työajat sekä osa aikaisten työsuhteiden lisääntymisen